nämä otetaan kiitollisuudella vastaan

taiveaho teille pitää tästä harkat mitä tämä tarkoittaa ja näyttää teille sen lain niin että te ette puhu tuollaista puppua jatkossa

sitten ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuoltoon on ihan erillinen oma työryhmänsä joka pohtii sitä miten voitaisiin tätä yths mallia soveltaa myös ammattikorkeakouluun eli toiselle korkeakoulusektorille

tiedoksi vain että seuraava vaihe tällä puolella on se että huumausainereseptit säädetään sähköiseen reseptiin että on pakko olla sähköinen resepti ettei voida käyttää huumausainetta sitten väärin

tässä on nyt se että me olemme vammaisfoorumin kanssa nimenomaan tehneet sen ja he ovat sopeutuneet siihen ja se on suunniteltu yhdessä miten vaiheittain edetään

mennään tätä puhujalistaa ja sitten otetaan lopuksi vastauspuheenvuoroja

sitten se että tarvittaessa jos suositukset eivät riitä vanhustenhuollossa kyllä valmius on myöskin lainsäädännöllä sitä auttaa

verotuspuoli sata komitea pohtii tätä kela siirtoa ja sitten myöskin temin puolella on tämä hoitovapaajärjestelmätyöryhmä josta varmaan saadaan piakkoin sitten tietoa

meidän hallitusohjelmassamme sanotaan olen omin pikku kätösin sen itse sinne kirjoittanut että sitovuustasoa nostetaan jos suositukset eivät riitä

vanhusten monilääkitys on ongelma

nämä kaksi henkilöä ovat edustaja katainen ja edustaja kankaanniemi

sitä vain pitäisi saada lisää levitettyä

elikkä olkaa hyvä

perusturvahan on todella tärkeä ja erityisesti niille jotka esimerkiksi vammaisuuden tai ikääntymisen vuoksi eivät voi ottaa työtä vastaan

kiljunen ottaa siihen kantaa koska tiedän että olette siinä hyvä asiantuntija

kannattaa katsoa sieltä mitkä eivät sovi vanhuksille yhteensovitettuna

lähtökohtahan on se että työ on parasta sosiaaliturvaa mutta kaikki yhteiskuntamme jäsenet eivät pysty vammaisuuden ikääntymisen tai sairauden vuoksi työhön osallistumaan ja heille pitää varmistaa perusturva jotta he voivat ihmisarvoista elämää elää suomenmaassa

on perhehoitajien sosiaaliturvapuoli

näitä asioita on tärkeä pohtia tässä sata komiteassa

yrittäjien sosiaaliturvatyö jatkuu

sitähän sata komitea tällä hetkellä pohtii mutta itse en kannata sitä johtuen siitä että se mistä tulee kritiikkiä on se että sosiaalityöhön tarvitaan nimenomaan varhaista puuttumista ennaltaehkäisyä kokonaisvaltaista otetta ja se ei kyllä onnistu jos yksi osa siitä siirretään jollekin toiselle luukulle

mutta muistutan siitä että pelkkä kuntoutus tässä nyt ei riitä vaan pitää olla niitä kotiin vietäviä palveluja että ihminen jaksaa ja pystyy olemaan siellä kotona

se ei pelkällä kuntoutuspalvelulla hoidu

siitä syystä minä olen iloinen siitä että viime kaudella käynnistämäni rahapotti sinne kotiin vietäviin palveluihin sai nyt myöskin lisää resursseja

itse en halua irrottaa näitä kahta asiaa

sata komiteasta vielä sen verran että myös palvelut tulevat tarvitsemaan rahaa ja siitä syystä jos rahaa on x euroa pitää miettiä mihin se pistetään

kun täällä ministeri rehulan kanssa on ilta tässä istuttu niin tämä on ollut todella voi sanoa ihan hyvä että taas vahvistui se käsitys siitä että oli oikein hyvä että tällainen tehtiin

niitä hakemuksiahan käsitellään koko ajan ja odotamme myös lisää tutkittua tietoa siitä yhteydestä tämän rokotteen ja narkolepsiasairauden välillä

keskustelua keskustelu on päättynyt

hyvinvointiyhteiskunnasta hyvinvointivaltiosta ihmisten hyvinvoinnista on hyvä keskustella

eduskunta hyväksyi vesikäsittelyssä siis ennalta päätetyn hallituksen esityksen yksitoista kautta kaks tarkkuus totesi tämän lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

ja tällä hetkellä kun se kuntoutusraha ei kaikilta osin kaikilla alueilla ole riittänyt niin valtiokonttorin kanssa on käyty hyviä keskusteluja siitä miten me voisimme taata sen että kun toisella alueella kuntoutusrahat riittävät ja toisella alueella eivät miten niitä hyviä käytäntöjä voitaisiin levittää vielä paremmin ja myöskin sitten kun kotipalveluja ne veteraanit tarvitsevat miten niitä rahoja voidaan kanavoida entistä paremmin sinne kotiin vietäviin palveluihin

sitten mennään puhujalistaan

se kritiikki mitä minulla oli ensiksi vähän kun näin tuon oli se miksi on niin yksipuolisesti katsottu tätä sosiaali ja terveyspolitiikkaa eikä paljon muuta

olkaa hyvä

elikkä ei saa nyt vaan jäädä sellainen kuva että valtio olisi jollain muulla subventoinut tätä reumaa kuin valtionosuuksilla kunnille jotka omistavat sairaanhoitopiirit ja sairaanhoitopiirit ovat antaneet näitä maksusitoumuksia ja maksanut niitä hoitoja

mutta kyllä sieltä rivien välistä ja niistä teksteistä löytyi sitä koska eihän se hyvinvointi tule muuta kuin monen sektorin yhteistyönä

sitten mennään puhujalistaan

keskustelu on päättynyt

sitten tässä olisi voinut olla mutta ymmärrän että nämä ovat rajaustehtäviä ettei voi kaikkea maailmaa syleillä myöskin se että hyvinvointivaltionkin toimet ovat sekä yksityisen että julkisen mutta myös kolmannen sektorin

tässä ovat mukana tietysti yleiset ikäihmisten palveluihin tarkoitetut rahat mutta myöskin veteraaneille erityisesti tarkoitetut rahat

sitten on myöskin tämä vanhempainvapaajärjestelmän lisäkehittäminen mutta nythän tehtiin jo aika iso juttu tässä työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä niin että tästä on nyt hyvä jatkaa sitten eteenpäin

käsittelyn listalla vain eristyksen kymmmenes asia nyt voida hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua pohjana on päättynyt

valtiokonttorin kanssa käydään sitä keskustelua miten niillä rahoilla joita on tarjolla ja joita on mahdollisuus veteraaneille kohdentaa olisi myös vaikuttavuutta entistä paremmin

meillä esimerkiksi sosiaali ja terveyspuolella jos meidän kolmas sektori ei toimisi niin upeasti kuin se nyt toimii ei olisi vapaaehtoistyötä tekeviä mutta jos myöskään tällaista edunvalvontaa vertaistukea ja palvelujen tuottajia ei olisi sillä kolmannella sektorilla niin meidän palvelutarjontamme ei olisi näin hyvä

varmasti syksyn aikana kuulee lisää

jatkamme tästä sitten seuraavina päivinä

eduskunta hyväksyy sinänsä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksen sataviisikymmentäkaksi pato state viisitoista sisältyvät liikenne ja kaksi

lakiehdotuksen lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

terveyseroista täällä on paljon puhuttu ja onneksi on kuitenkin tullut selvästi se esille täällä keskusteluissakin että eivät kuulkaas ne terveyserot johdu ainoastaan terveydenhuollon palveluista vaan monista asioista

arvoisa herra puhemies

haluan kiittää kunta ja terveysjaoston puheenjohtajaa ja jäseniä siitä että olette vahvistaneet tätä sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitystä omalta osaltanne ja myöskin tuoneet hyviä lisäyksiä tähän keskustelunkin kautta ja myöskin tietysti kaikkia teitä arvoisat edustajat siitä että kun katsoin tätä listaa josta näkyy mitä esityksiä edustajat ovat tehneet niin ne ovat todella niitä hyvin tärkeitä asioita

nyt päätetään lakiehdotusta

siinä on taustalla sosioekonominen asema siellä on taustalla koulutus siellä on maantieteellinenkin puoli ihan selvästi korreloi maantieteellinenkin alue elikkä nämä terveyserot ovat monipuolinen juttu

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sataneljäkymmentäyhdeksän kato kakskytäviistystä sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksenhin kahdestoista sija käsitellä toimiva liikenneviestintävaliokunnan mietintö kaksituhattakaksi to kuusitoista ja kävipä lakiehdotuksen sisällöstä

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen tavoitteena on tietysti vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta turvaamalla muun muassa ikäihmisten hoitopalveluja ja kotona selviytymistä veteraanien kuntoutusta kotona selviytymistä sekä perusturvan varassa elävien ostovoimaa

ja edustaja lindtman lopettaa tämän debattikeskustelun

totean vielä arvoisa puhemies että emme me pelkillä palveluilla emmekä valtion toimin pysty tätä hyvinvointia ylläpitämään

me tarvitsemme myöskin sitä yksilön omaa vastuuta ja jaksamista että hän jaksaa

arvoisa herra puhemies

kyllä nyt on laskuvirheitä tapahtunut koska kun ajattelee mikä valtava perusturvaan tehtävä muutos nyt on meillä käsillä ja mitä on hallitusohjelmassa sovittu elikkä päivärahoihin korotusta asumistukeen korotusta toimeentulotukeen korotusta sehän on aivan historiallista

olemme sitoutuneet siihen että tällainen poikkihallinnollinen syrjäytymistä köyhyyttä ja terveyseroja kaventava ohjelma saadaan aikaiseksi ja siinä todella tehdään tällaista synergiaa ministeriöitten välillä

nyt seuraava vaihe tietysti tässä veteraanien kuntoutusasiassa on se että me pystymme vahvistamaan niitä kotiin vietäviä palveluja ja myöskin sitä kotiin vietävien kuntouttavien palvelujen mallia kehittämään siellä kunnissa ja myöskin koordinoimaan kunnissa näitä veteraaneille tarkoitettuja rahoja että ne tulevat hyödynnetyiksi maksimaalisesti

näitä tietysti arvioidaan ja tuodaan tuloksia

on kyllä todella väärin sanottu se että mitään ei ole tehty ja silloin te kyllä puhutte muunneltua totuutta

on tietysti nyt mielenkiintoista nähdä kun isyysvapaaseen kohdennetaan nyt hieman eri tavalla ja mahdollistetaan joustavaa käyttöä miten se tulee toteutumaan jatkossa

otetaan vastauspuheenvuoro

myös keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus jota pystyttiin hieman nostamaan on todella varmasti hyvä lähtökohta sille

ne eivät lähteneet liikkeelle sillä tavalla niitä ei otettu niin vakavasti siellä päätöksenteossa kuin olisi pitänyt ja siitä syystä päädyimme tämän lain tekemiseen

tärkeää on tietysti muistaa se että meillä on muitakin tällaisia ruokavalion varassa eläviä ihmisiä ja miettiä sitä miten me voimme jatkossa sitten heitä auttaa

eduskunta antoi siihen nyt lisää rahaa niin sanottua korvamerkittyä rahaa ja sehän meiltä ministeriöstä hakemusten mukaan annetaan ja se tulee nimenomaan tälle toiminnalle ja siellä on nyt tarkistin sen tämän liiton hakemus

eli paljon on saatu nyt aikaiseksi

se on mittava työ mutta me olemme priorisoineet sillä tavalla että tämä ensimmäinen versio ja luonnos yritetään saada ensi kevääksi kyllä näytille

elikkä vielä ihan tuossa talousarvioesityksessähän panostetaan muun muassa työllistymisen ja harmaan talouden torjuntaan tällä minun puolellani ja niitä toimia saadaan nyt eteenpäin

nyt kun se tulee kun raha automaattiyhdistys lopetti sen rahoituksen tämän projektin ja tämän rahoituksen ja se siirtyy nyt valtionosuuksiin niin se on vaan valitettava totuus että sitä ei voi korvamerkitä sinne

ja me haluamme sitä että sosiaali ja terveydenhuolto ja perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito integroidaan toisiinsa koska se on sitä kokonaisvaltaista palvelua

mutta tärkeäähän on juuri se että me pystyisimme tätä osaamista levittämään kaikkialle elikkä myöskin se että kunnat ottaisivat nyt suurempaa vastuuta myöskin siitä joko ostamalla näitä palveluja tältä liitolta tai sitten tuottamalla niitä palveluja itse

eihän meillä ole sellaisia ihmisiä jotka tarvitsevat jostain jotakin erillistä terveydenhuoltoa vaan perheet tarvitsevat monipuolisia palveluja syrjäytyneet tarvitsevat monipuolisia palveluja

juuri niihin tarvitaankin lisää rahoitusta

otetaan esimerkiksi ihan sellainen tavallinen lapsiperhe

tarvitaan koulua tarvitaan harrastuksia tarvitaan terveydenhuoltoa tarvitaan sosiaalipuolen palveluja tarvitaan päivähoitoa ja ne kaikki muodostavat kokonaisuuden sille ja siitä se hyvinvointi tulee

täällä puhuttiin evo tutkimuksesta ja on hyvä että siihen saatiin nyt vähän koska jos meillä tutkimustoiminta hiipuu niin se kyllä vaikuttaa sitten todella hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen

esimerkiksi kaste ohjelman rahoituksella pystytään tukemaan kuntia että ne luovat näitä käytäntöjä yhdessä liiton kanssa ja se on se yksi keino millä me yritämme nyt tähän saada sitten apua

tämä on iso uudistus ja tämä vie aikaa

mihin meidän pitää nyt ensin satsata on perusterveydenhuolto